kuntatalouden tilanne on hyvin tiedossa ja se mistä ensin menopuolta karsitaan tuppaa olemaan juuri kevyen liikenteen väylien rakentamisen tapaiset kohteet

liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä osa maamme päästöistä joita olemme sitoutuneet vähentämään nopealla aikajänteellä

kunta ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena tulee olla saada aikaan suomeen elinvoimainen kuntakenttä jolla on mahdollista tuottaa kaikille kansalaisille laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti

asiointiliikenne ja kuntien välinen liikkuminen julkisilla kulkuneuvoilla on vaikeuksissa

suurkaupunkien ongelmakirjo on oma lukunsa ja sen tilanteen parantamiseksi onkin lähdetty rahallisesti liikkeelle harmi vain että panostukset ovat pahasti alimitoitettuja

vaikuttaa siltä että julkisen liikenteen järjestämistä tulisi pohtia kokonaisuutena uudelleen

nyt hajanainen järjestelmä toimii oikeastaan itse itseään hajottaen kun eri toimijoiden esimerkiksi kuntien tilaus ja ostoliikenteen ja julkisten palveluntarjoajien vuorot eivät kohtaa

julkinen liikenne on kehitettävä kokonaisuutena houkuttelevaksi vaihtoehdoksi nimenomaan kuluttajien kannalta ja tässä myös hintapolitiikka näyttelee suurta roolia

hyvät kollegat

esimerkiksi työsuhdematkalippujärjestelmän laajentaminen on kannatettava hanke

rahallisten kannusteiden lisäksi on huolehdittava julkisen liikenteen sujuvuudesta palvelutasosta ja luotettavuudesta eli vuorojen pysymisestä

paras lain toteuttamista kunnissa haittaavat samaan aikaan valmisteltavat tämän lain kanssa ristiriidassa olevat lait

arvoisa puhemies

myös tarvittavista toimista ollaan hyvin pitkälti yksimielisiä

hämmennystä on aiheuttanut esimerkiksi ennakkotieto terveydenhuoltolain sisältämästä kirjauksesta joka määrittäisi että kunnan on hankittava erikoissairaanhoidon palvelut samasta sairaanhoitopiiristä johon kuuluu se kuntayhtymä joka vastaa perusterveydenhuollon palveluista

satonen hyvän ja vahvan kannan

tässä tilanteessa jouduttaisiin siis romuttamaan toimiva erikoissairaanhoidon yhteistyö jos perusterveydenhuollon luontevin yhteistyökumppani löytyisikin sairaanhoitopiirin rajan toiselta puolelta

valvonnasta ja työkykyä ylläpitävistä toimista tinkiminen näkyy liikenneturvallisuuden heikentymisenä

liikennepoliittinen selonteko tuo pitkäjänteisyyttä liikenneinvestointeihin ja niiden rahoitukseen

moni valiokunnan toimenpide on tuttu

ilmeisesti terveydenhuoltolakiin on tulossa näiltä osin järkevämpi kirjaus mutta mainitun ennakkotiedon varassa on jouduttu toimimaan pitkään hyvin monissa kunnissa

samaan aikaan liikenneinvestointien budjetointia tulee selkeyttää ja raskaita käytäntöjä purkaa

joustavammat budjettikäytännöt parantaisivat hankkeiden toteutumismahdollisuuksia entistä tarkoituksenmukaisemmin ja taloudellisemmin

arvoisa puhemies

keskeisimmät uudistukset koskevat valvontaa

toivoa sopii että meidän kaikkien yhteinen päämäärä on että tulevaisuudessakin meillä on kunnissa asiakaslähtöiset laadukkaat alueellisesti kattavat ja kaikkien saatavilla olevat hyvinvointipalvelut

tämä tarkastusvaliokunnan kokonaisvaltainen raporttikin osoittaa tarpeet selkeyttää lainsäädäntöä ja kehittää ja lisätä eri viranomaisten yhteistyötä muun muassa poliisin tullin verohallinnon työsuojeluviranomaisten ja rajaviranomaisten kesken

siksi yhdyn hallintovaliokunnan toteamukseen siitä että selonteossa tulisi huomioida maaseutupoliittisen selonteon linjaukset

edellä mainituista syistä näen erittäin tarpeellisena ja hyvänä hallintovaliokunnan sosialidemokraattien esityksen parlamentaarisesta työryhmästä joka pohtisi kuntalain uudistamista ja kuntakenttää kokonaisvaltaisesti

pahimmillaan ulkomaiset halpatyöntekijät ovat suoranaisen hyväksikäytön kohteina

hyvät kollegat

pulliaisen loppukommenteista tuli semmoinen olotila että uskaltaakohan tässä nyt varsinaissuomalaisena edustajana tulla ollenkaan enää pönttöön puhumaan mutta tulinpas kuitenkin

suhtautumalla välinpitämättömästi harmaaseen talouteen me ajamme suomen kilpailukykyä alas ja heitämme rahaa suoraan rikollisten taskuihin

meillä on nyt tietoa ja taustaa

meillä on erinomaisia konkreettisia ehdotuksia

nyt on aika toimia

alueellahan on jo olemassa vahvat luonnonsuojelulliset järjestelmät ja käytännöt puhutaan kuitenkin natura alueesta ja kansallisten suojeluohjelmien piiriin kuuluvista alueista

tämä kansallispuistoesitys ei näin ollen luonnonsuojelullisestikaan tai siitä näkökulmasta ole mitenkään ratkaiseva tai mielestäni ainakaan autuaaksi tekevä niin kuin tuntuu että täällä välillä tunteita herättävässä keskustelussa on tullut esille

itse koen että nyt käsittelyssä oleva kyseinen vuorotteluvapaajärjestelmä on hyvä työn jakamiseen niin että työntekijä saa hengähdystauon ja työtön pääsee työn syrjään kiinni

eilisessä keskustelussa kyseenalaistettu merimetso ongelma on aito mutta oma lukunsa eikä mielestäni kuulu tässä kohdin ihan prioriteeteissa kauhean korkealle

se että kaikki ihmiset eivät pääse kyseistä lainsäädäntöä hyödyntämään johtuen pitkälti alojen erilaisuuksista ei ole myöskään peruste sen totaaliselle purkamiselle

kansallispuiston vaikutukset merimetsokannan vähentämiseen tarkoittavat kyllä minun mielestäni silti pahimmillaan melkoista takapakkia vakka suomen alueella

nyt tehtävät muutokset auttavat siihen että vuorotteluvapaa toimisi parhaalla mahdollisella tavalla tässä nykyisessä ajassa

luvat myöntää kuitenkin metsähallitus jonka jyrkistä linjoista johtuen eläinkantojen säätely uhkaa jäädä vain hyväksi ajatukseksi

uudistukset merkitsevät pieniä tiukennuksia ehtoihin mutta myös lisää joustoja vuorotteluvapaan käyttämiseen

tiukennusten taustalla on mahdollistaa pitkään työttömänä olleiden työllistymistä paremmin samoin nuorten työllistyminen helpottuu uuden vuorotteluvapaajärjestelmän myötä

yksi keskeinen kysymys onkin nyt muodostaako tämä kansallispuistohanke uhan kalastus ja kalankasvatuselinkeinolle vakka suomessa vai ei

tästä on kahtalaista mielipidettä ollut täällä eduskunnassa niin eilen kuin tänäänkin ja itse ajattelen että tämän asian käsittelyn aikana on ollut havaittavissa painopisteiden sijasta poliittisten irtopisteiden keruuta

oma valiokuntani työelämä ja tasa arvovaliokunta joka teki yksimielisen mietinnön näkee vuorotteluvapaan nimenomaan työvoimapolitiikan välineenä ja siinä roolissa erittäin tärkeänä työkaluna

valiokuntakäsittelyssä vaadimme myös että vuorotteluvapaalain muutoksista on tiedotettava tehokkaasti koska nämä muutokset ovat kuitenkin sen verran merkittäviä ja muutosten vaikutuksia ja tavoitteiden toteutumista on tarkoitus myös arvioida kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta

minä toivon kuitenkin itse että me pystyisimme yhteistyössä yli puoluerajojen saattamaan tämän tärkeän asian vakka suomen alueen etujen mukaiseen lopputulokseen

mistä minä olen itse huolissani vuorotteluvapaalainkin yhteydessä on se että niin tämä kuin muutkin viimeaikaiset uudistukset ovat tuoneet valtavia paineita te toimistoille ja sen myötä lisääntyvä työmäärä on huomioitava ja resursseja on sitten tarvittaessa myös täältä talosta ja ministeriöistä lisättävä

varsinaissuomalaisena kansanedustajana olen seurannut selkämeren kansallispuistohanketta jo pitkän tovin ja maakuntahallituksen pöydän ympärillä istuvana olen myös osallistunut sen asian käsittelyyn

muuten pahimmassa tapauksessa hyvää tarkoittavat uudistukset osittain vesittyvät

onkin suoraan sanoen kummallista miten täällä salissa eilen vihreiden leiristä on leimattu asiantuntemattomaksi ja tunteelliseksi muun muassa varsinais suomen liiton käsitys tästä hankkeesta

varsinais suomen liiton käsityksen joka korostaa elinkeinopoliittisia näkökulmia jakavat laajasti paikalliset ihmiset kalastajat ja kalankasvattajat

mediakohu ja kiihkoilu peittävät kuitenkin alleen tasapainoisen kokonaisuuden jossa on monia tärkeitä yksityiskohtia ja merkittäviä linjapäätöksiä

liitto ei tee päätöksiä perustuen muutamien ihmisten arvioihin

hyvät kollegat tässä puhutaan nyt sadoista työpaikoista

rehellisyyden nimissä on myönnettävä että kehysriihen päätösten tiedottaminen ja viestiminen kansalaisille ontui tällä kertaa pahemman kerran eikä ole tietenkään toivottavaa että tuoreita päätöksiä joudutaan heti korjaamaan

mitään aluetta ei pakolla liitetä kansallispuistoon

se että noilta hankalimmilta päätöksiltä perusturvan leikkaamiselta ja verojen korottamiselta vältyttiin kannattaa huomata tässä kehyspäätöksessä

silti kotitalouksien tilannetta ei lähdetä merkittävästi heikentämään ja pienituloisten tilannetta parannetaan monin eri tavoin muun muassa verotusta keventämällä ja asumistuen tasoa nostamalla

oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on myös hyvä muistaa että yhteisöveron alentamisesta huolimatta yritysverotuksen kokonaisuus kaventaa tuloeroja

oli äärimmäisen tärkeä linjaus kehysriihessä päättää että käynnissä olevat liikennehankkeet etenevät ja että kaikki liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet päästään aloittamaan tällä hallituskaudella

nyt on työnantajilla vuoro tehdä tekoja yhteiskunnan rakentamiseksi ja se tarkoittaa työpaikkojen lisäämistä ja nykyisistä työpaikoista erityisesti teollisuudessa kiinni pitämistä

sen lisäksi on huolehdittava siitä että meillä on työkykyistä työvoimaa jolla on tahto motivaatio ja ennen kaikkea tilaisuus työllistyä

osatyökykyisten työllistymistä tuetaan muun muassa pidentämällä osasairauspäivärahakauden kestoa lieventämällä ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä ja jatkamalla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislakia

myös harmaan talouden torjuntaan lisätään jälleen toimenpiteitä tämän hallituksen toimesta

nyt tapahtuu

esimerkiksi työntekijätietojen raportoinnissa siirrytään palkanmaksukausittaiseen raportointiin ja rakennusalan urakkatietojen raportointivelvollisuutta laajennetaan myös muiden toimialojen palvelujen ostajille

sosiaali ja terveysministeriö antoi taannoin terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tehtäväksi laatia turvakotipalveluiden tarvekartoituksen ja siihen pohjautuvan koko maan sijoitussuunnitelman sekä laatia arvion turvakotipalveluiden kustannuksista